saa edustaa taimina poissa

arvoisa puhemies

työmarkkinaraamisopimus oli hyvä asia se rauhoittaa työtä istuutui

we wake työmarkkinarauhalla varmasti merkitystä myös talouskasvuun lisäpanostuksen itse talouskasvuun kypsiä yrittämiseen tarvittaisiin yrityselämään lisää vipinä j

tämän päivän talouselämässä todetaan tamami on ajautumassa sekundataloudeksi jossa valtionlainojen korot nousevat ja vienti vähenee suomen tavaravienti väheni tullihallituksen mukaan arviolta kolmekymmentäviisi prosenttia tämän vuoden tammimaaliskuussa verrattuna viime vuoden vastavanai

kansalaiset kysyvät miksi suomen valtio eli suomalaiset veronmaksajat menisivät rahoittamaan konkurssikypsää kreikan valtiota ja sitä pönkittäneitä suurpankkeja puolentoista miljardin euron tukipaketilla

kotimaisen tuen voida lisätä

tätä vasteen hämmästyttää se miksi kreikalle suunnitellun tukipaketin perusteluteksteissä todetaan että lainat voidaan myöntää ilman vakuutta

ja kasvuyrittäjyyttä voimme satsata lisää osaamisen innovaatio yöuniakin meillä on pakko pidentää kuten äsken ripaustani erkki liikanen totesi koska ihmisten elinikä kasvaa vielä uusi kipeä päätös olavi jota viime kaudella ivattiin vanhasen kuusamon hangilla keksimäksi

kuka tavallinen ihminen joka on saanut sukanvarteen säästöjä olisi niin sinisilmäinen että lainaisi edes pientä summaa omia rahojaan konkurssikypsälle taholle ja ilman minkäänlaisia vakuuksia kun on hyvin todennäköistä että lainalla voidaan vain lykätä konkurssin alkamista

olisi tehtävä investointia suomalaisten luonnonvarojen hyödyntämiseen uusiutuvan energian rahan leikkaa sieltä pudota raha oli kahdeksan vuotta täällä puhunut hajautetun energiatuotannon puolesta mutta täällä tuntuu olevan sen keskitetyn energiatuotannon puolustajiaic

toivottavasti eduskunnan enemmistö ei suostu kreikan avustuspaketin maksumiehiksi vaikka sinisilmäinen hallituksemme onkin valmis työntämään yhteisiä verovarojamme ilman vakuuksia kreikan valtion pohjattomaan konkurssipesään

arvoisa rouva puhemies

kreikan valtiolla on paljon omaisuutta kuten kiinteistöjä

tästä huolimatta istuvat hallitukset riippumatta siitä onko johdossa keskustalainen pääministeri tai kokoomuslainen pääministeri ovat leikanneet näitä resursseja tuntuvasti

vähintä mitä suomen valtion edustajat voisivat tehdä on vaatia kreikan valtiolta kiinteistöjä ja muuta omaisuutta koko rahan edestä pantiksi

se että ei edes yritetä vaatia vakuuksia kreikan tukipaketille on osoitus holtittomasta taloudenhoidosta

meidän mielestämme sisäinen turvallisuus on kansalaisille erittäin tärkeä asia ja arvo siitä meillä ei ole varaa lipsua

eikö olisi reilumpaa puhua jatkossa joka yhteydessä pelastuspaketista sillä lainasta ilman minkäänlaisia vakuuksia puhuminen tuntuu karkealta kansalaisten sumuttamiselta

nyt kun vielä ajatellaan että rikollisuus on merkittävästi lisääntynyt viime vuosien aikana erilaiset omaisuusrikokset ihmisten asuntoihin tehdään murtoja keskellä päivää ja puhdistetaan kaikki vähänkin arvokas ja helposti realisoitava omaisuus asunnoista ja kun ei ole riittävästi poliiseilla resursseja niin nämä rikokset jäävät usein selvittämättä

kreikassa rehottaa laaja korruptio ja harmaa talous jotka näyttävät levittäytyvän nopeasti ja vahvasti meille suomeen eun myötä

miksi suomen valtio tukisi kreikan valtion laajan ja tehottoman virkamieskunnan ylläpitoa kun samanaikaisesti omassa maassamme valtion tuottavuusohjelman takia omia virkamiehiämme potkitaan pihalle tuhatmäärin

arvoisa puhemies

eikö nyt olisi syytä palkata suomeen lisää talousrikostutkijoita syyttäjiä tuomareita ja verotarkastajia jotta voisimme tehokkaasti ennaltaehkäistä kreikan taudin leviämistä omaan maahamme

esimerkiksi seinäjoella on joulukuun alussa tapahtunut useita omaisuusrikossarjoja ja ne ovat kohdistuneet vanhuksiin

vanhuksilta on siepattu laukkuja ja muuta omaisuutta ja vanhukset ovat pääsääntöisesti liikkuneet yksin

näitä tekoja on ollut ihan lyhyen ajan sisällä yhdeksän kappaletta ja ne ovat olleet kavalluksia varkauksia ja näpistyksiä

vanhasen hallituksen harjoittama politiikka on jakanut ja jakaa edelleen kansaa entistä enemmän kahtia

tämä on ennenkuulumatonta mitä en itse ainakaan ole aikaisemmin kohdannut vanhuksiin kohdistuneissa rikoksissa

on menestyneitä kansalaisia ja syrjäytyneitä kansalaisia

on tärkeätä että suomalaista demokratiaa kehitetään ja on tärkeää että saataisiin kansalaisten luottamus palautettua poliittiseen järjestelmään

työttömyys ja monet ongelmat muuttuvat vakavimmiksi ja periytyvät koska syrjäytymiskierteessä elävät vanhemmat eivät yksinkertaisesti jaksa paneutua omiin ja lastensa ongelmiin

kansalaiset eivät luota poliitikkoihin

arvoisa rouva puhemies

liikkeellä on ollut erilaisia valepoliiseja jotka ovat ensin huijanneet vanhuksia erilaisilla tarinoilla kertomaan pankkitunnukset ja sen jälkeen he ovat käyneet varastamassa vanhuksen pankkikortin ja rahat

pidän itse hyvin tärkeänä sitä että vaalirahoitusta saataisiin merkittävästi läpinäkyvämmäksi kuin se on tällä hetkellä

tässä tilanteessa kun pelkän uskomuksen ja luottamuksen perusteella ollaan tekemässä näin isoja taloudellisia päätöksiä ainoa oikea vaihtoehto on ajaa kreikka ulos euroalueesta

kaikki tiedämme että pitkään politiikassa mukana olleet henkilöt keräävät vuodesta toiseen vaaleista toiseen vaalirahaa omilta yrittäjäystäviltään osuuskaupoilta rakennusliikkeiltä sekalaisilta liikemiehiltä jo pa rikollisilta liikemiehiltä

minusta tämä on erittäin valitettavaa ja huolestuttavaa kehitystä ja meidän pitäisi kaikin keinoin puuttua siihen tehokkaasti jotta se ei enää entisestään lisäänny

mielestäni vanhukset ovat meidän kunniakansalaisia ja heidän turvallisuudesta täytyisi ensisijaisesti pitää huolta

on itsestäänselvyys se että jos joku taho rahoittaa poliitikon vaalikampanjaa niin se varmasti odottaa vastapalveluksia ennemmin tai myöhemmin

varmaankin näissä nuorten tekemissä rikoksissa vanhuksia kohtaan joissa on käytetty myös väkivaltaa tarvitaan erilaisten viranomaisten tiivistä yhteistyötä

ennen kaikkea nämä pikkuroistot pitää saada vastuuseen tekosistaan ja heidät pitää kyllä saada koulutukseen siltä osin

siinä mielessä nämä vaalirahoituslainsäädännössä olevat alarajat sille koska pitää ilmoittaa tämä tuen maksaja ovat aivan liian korkeita

kuinka hyvänsä pidän hyvin huolestuttavana sitä että kun rikokset lisääntyvät ja vielä vanhukset ovat kohteena useammin kuin aikaisemmin niin jonkin ihmeen takia valtio ylläpitää ammattitaitoisten poliisien työttömyyttä

toivoisinkin että hallitukselta löytyisi tahtoa sen eteen että nämä kaikki työttömät poliisit saataisiin siihen työhön johon he ovat koulutuksen hankkineet itselleen

arvoisa rouva puhemies

ehdotetussa laissa määritellään avopuolisoiksi yhteistaloudessa asuvat parisuhteen osapuolet joiden asuminen yhteistaloudessa on kestänyt vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi

hän kertoo tässä haastattelussaan joka on monta sivua siitä kuinka hän ja hänen yhtiökumppaninsa muut liikemiehet ovat toimineet

arvoisa puhemies

työurien pidentämisen ohella ylisuurien eläkkeiden alentaminen olisi tehokas keino saada aikaan säästöjä

uskon että pelkästään tämä avoparisuhdemääritelmä tulee aiheuttamaan kansalaisten keskuudessa epätietoisuutta ja epävarmuutta elämäntilanteesta jossa he asuvat ja elävät

mielestäni olisi aivan perusteltua että suuria eläkkeitä leikattaisiin vaikka voin hyvin kuvitella kuinka vähän kannatusta tällainen ajatus suurituloisia edustavalta porvarihallitukselta saa

he tukivat neljänlaisia ehdokkaita

heitä jotka eivät mene läpi mutta keräävät puolueelle ääniä heitä jotka eivät vielä pääse läpi mutta pääsevät seuraavissa vaaleissa heitä jotka pääsisivät ensi kertaa eduskuntaan sekä neljänneksi he tukivat tuttuja konkareita

pieneen elintason laskemiseen olisi monella varaa eikä elämänlaadusta tarvitsisi tinkiä yhtään päinvastoin kulutuksen vähentäminen saattaa joskus jopa parantaa elämänlaatua

nämä liikemiehet keräsivät suuria summia ja sitten jakoivat niitä omille suosikeilleen

jo nykyisen lainsäädännön nojalla voidaan vaatia perusteettoman edun palautusta jos avopuoliso on työllään varoja sijoittamalla tai muutoin parantanut toisen osapuolen varallisuusasemaa ilman kohtuullista vastiketta joten tämä ei ole ongelma tällä hetkellä

tässä eduskunnassakin istuu edelleen paljon sellaisia kansanedustajia jotka ovat ottaneet näiltä liikemiehiltä merkittäviä summia vastaan vaalirahaa

kun näitä vaalirahoituskuvioita useita kertoja toistetaan medioissa niin on itsestään selvä asia että se ei herätä kansalaisten luottamusta

samalla kun kaikki poliitikot leimataan epämääräisiksi ja sellaisiksi että he ovat lahjottavissa niin kaikki ikään kuin mennään samaan suohon

tämän vuoksi suhtaudun kriittisesti hallituksen esitykseen

mielenkiintoista tässä haastattelussa oli se että tämä vaalirahoittaja merisalo lusi varsin hyvässä seurassa

siellä oli niinä vuosina vaikka ketä suurliikemies korkeita kunnallispoliitikkoja vantaalta padasjoelta ja järvenpäästä pari asianajajaa ja pari entistä vallesmannia entinen poliisitarkastaja ja niin edelleen

toivonkin että seuraava hallitus puuttuu näihin vaalirahoituslainsäädännön keskeisiin ongelmiin ja tekee vaalirahoituksesta nykyistä läpinäkyvämpää koska se on ainoa tapa saavuttaa kansalaisten luottamus poliitikkoihin ja poliittiseen järjestelmään

on hämmästyttävää että jo nyt tässä vaiheessa hallitus kiiruhtaa muuttamaan lakia vaikka sen toiminnasta ei ole saatu kunnollista seurantatietoa

arvoisa puhemies

pitempään tupakoineet voivat todistaa tämän luulon vääräksi

jokainen meistä varmasti toivookin voivansa asua kotona mahdollisimman pitkään mutta kotona asumisen mantran alle ei pitäisi piilotella ikäviä tosiasioita

tämän vuoksi olisi tärkeää ehkäistä nuorten ensimmäisetkin tupakkakokeilut

muutosesityksen vaikutusarviointia ei ole ehditty tai haluttu tehdä kunnolla

viime kädessä vastuu nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan on kaikilla aikuisilla

kuten useat edustajat tässä salissa ovat todenneet tulisi meidän kaikkien omalla esimerkillä kannustaa nuoria terveelliseen ja savuttomaan elämään

juuri nämä kaikkein vanhimmat ikäryhmät tarvitsevat usein elämänsä loppuvuosina ympärivuorokautista hoitoa

kun kotona asuu vanhuksia jotka eivät siellä pysty selviytymään sairaalajaksot ja käynnit ensiapupoliklinikoilla tulevat lisääntymään

äkkinäiset suunnittelemattomat hoitoratkaisut tulevat kalliiksi ja lisäävät pitkäaikaista sairaalahoitoa jota kunnissa on kyetty viime vuosina nimenomaan vähentämään

edes usea kotihoitokäynti päivässä ei lohduta vanhusta joka ei pääse omin voimin sängystä tai tuolista ei pääse vessaan ei pääse hakemaan vettä eikä ehkä tiedä onko päivä vai yö

tampereen yliopiston tervaskannot tutkimuksen mukaan kotipalveluihin ollaan jo nyt tyytymättömiä

pelon aiheena on että nämä vanhat ihmiset jäävät totaalisesti ilman apua silloin kun tarvitsevat sitä kipeimmin

kotona yksin asuvien turvattomuus näkyy ylimääräisinä lääkärikäynteinä ja omaisten yleensä keski ikäisten työssä olevien lasten poissaoloina työstä

tampereen yliopiston gerontologian tutkimuskeskuksessa on esitetty näkemyksiä joiden mukaan turvattomuuden kokemus aiheuttaa jo nyt merkittäviä kustannuksia joita ei ole vielä juuri lainkaan selvitetty

koti on paras paikka varmasti meille kaikille silloin kun me pärjäämme siellä ja myös silloin kun saamme hieman apua sinne

tavoitteena meillä kaikilla on arvokas vanhuus

jossain vaiheessa tulee raja vastaan jolloin vanhus ei voi kotona asua

on erittäin huolestuttavaa että kuntien valtionosuuksia on systemaattisesti vähennetty ja edelleen leikataan niitä mahdollisuuksia joilla näitä turvallisia hoitopaikkoja voitaisiin vanhuksille järjestää tulevaisuudessa

kuten täällä aikaisemmin otettiin esille nämä poliittiset virkanimitykset kunnallishallinnossa olen täysin samaa mieltä että näistä poliittisista virkanimityksistä pitäisi päästä eroon

paitsi että nämä poliittiset nimitykset ovat hyvin epäoikeudenmukaisia ne johtavat usein kakkosluokan tulokseen kun ammattijohtajan sijaan saadaan jäsenkirjajohtaja

perussuomalaisten mielestä suomalaisten ei ole tarkoituksenmukaista osallistua operaatio atalantaan muuten kuin nykyisellä tasolla sen esikuntatehtäviin

perussuomalaisten mielestä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys ei ole aukoton koska se mahdollistaa tilanteen jossa suomi voi joutua järjestämään veronmaksajille erittäin kalliiksi koituvia merirosvojen oikeudenkäyntejä omalla maaperällään

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan opintotuen ja sairauspäivärahan keskinäistä ensisijaisuutta muutettavan siten että sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha estäisivät opintotuen myöntämisen

nyt kun tämä uusi kuntalaki hyväksytään niin en huomannut että siinä olisi puututtu näihin kunnallisiin osakeyhtiöihin joihin on hyvin paljon siirretty kunnan toimintoja

vaikka hallituksen esitys on hyvä ei se kuitenkaan vielä tällaisenaan ratkaise sitä ongelmaa että opiskelijat eivät siirry opintotuelta sairauspäivärahalle vaan kuluttavat opintotukikuukausia

on jäteyhtiöitä energiayhtiöitä elinkeinopolitiikkaa harjoittavia yhtiöitä joihin siirtyy hyvin paljon kunnan veronmaksajien rahoja ja sitten vain osakeyhtiön toimitusjohtaja ja hallitus näkevät miten niitä rahoja käytetään

ilman opiskelijoiden sairauspäivärahan laskentatavan muuttamista ja tason nostamista vähimmäissairauspäivärahan tasolle tavoitteen onnistuminen on kuitenkin epätodennäköistä

ja sitten näissä osakeyhtiöissä pääsääntöisesti on valtapuolueitten edustajia ja he kertovat tietenkin omille valtuustoryhmilleen mitä kertovat siitä yhtiön toiminnasta mutta tavallaan kuntalaiset jäävät ilman sitä informaatiota mikä heille mielestäni kuuluisi näistä kunnallisista osakeyhtiöistä joille toimintoja on siirretty kunnista

keskustelun

merkin sisällä vaikka nesteellä pärskin kuudestoista sijan hallituksen

perhehoitaja vain kolme väliaikaisesta muuttamisesta

prepulan syster

hallintomme avoimuutta on pidetty esimerkillisenä vientituotteena mutta tälläkin avoimuuden asialla näyttää olevan omat hämärät kääntöpuolensa

jokin aika sitten paljastui jälleen uusi maan tapa